tuen siis lämpimästi tätä edustaja rauhalan tekemää aloitetta

kansalaisaloitteen johdanto antaa ymmärtää että tasa arvon toteutumisen esteenä on vielä se että puolisoihin ei parisuhteessa voida soveltaa nimilain säännöksiä kuten avioliitossa eikä adoptiolakia kuten avioliitossa tehdään

perustuslakivaliokunnassa on syytä myös selvittää se voidaanko alkuperäiskansaan kuuluvalta ihmiseltä edellyttää niin sanottua pakkojäsenyyttä vaaliluettelossa

eikö hän voi olla alkuperäiskansan jäsen vaikka häntä ei ole merkitty vaaliluetteloon

adoptiolain kohta on sitten ongelmallisempi sillä sen yhteydessä joudutaan syvällisiin pohdintoihin lapsen edusta ja siinä mielipiteet ja asiantuntijoiden näkemykset poikkeavat toisistaan

miksi suomessa toteutetaan tässä kohden oikeustajulle outoa käytäntöä

arvoisa puhemies

lappi ja varsinkin ylä lappi tuntuu olevan täältä kaukana ja tämä lakiesitys tuntuu varmaan monesta kansanedustajasta aika oudolta ja vieraalta

on vain kerta kaikkiaan niin että ihmistä ei tule kohdella epätasa arvoisesti mistään syystä ei sukupuolen ei uskonnon ihonvärin eikä seksuaalisen suuntautuneisuuden vuoksi

arkipäivän tosiasia taas on että asenteiden tasolla me kaikki ihmiset olemme taipuvaisia kohtelemaan toisia ihmisiä epätasa arvoisesti

arvoisa puhemies

kirjoitettu laki ei ole poistanut esimerkiksi naisten ja miesten epätasa arvoista kohtelua työmarkkinoilla vaan syrjintää saattaa tapahtua inhimillisistä asennevammoista johtuen

ssä

kaikille on selvää että tämä velvoite merkitsee käytännössä sitä että saamelaisalueilla taikka sinne vaikutuksensa ulottavissa hankkeissa vaikka ne toteutettaisiin kauempanakin ratkaisevaksi lausunnoksi muodostuu saamelaiskäräjien lausunto

merkitseekö tasa arvon toteuttaminen kaikkien ihmisten välisten eroavuuksien häivyttämistä

sen pohjalta käynnistyvät neuvottelut ja viranomaiset ja muut julkista hallintotehtävää hoitavat neuvottelevat yhteisymmärrykseen pyrkien saamelaiskäräjien kanssa

jo nyt meillä on esimerkkejä että ellei käräjien kannan mukaan ole toimittu alkaa valituskierre joka käytännössä estää esimerkiksi monien elinkeinohankkeiden toteutumisen

nykyisellä avioliittokäsityksellä on nimittäin pitkät historialliset juurensa ja on vaikeaa löytää kulttuuria jossa avioliitto ymmärrettäisiin jotenkin toisin kuin miehen ja naisen välisenä liittona

se pieni mutta ratkaiseva ero joka on fyysisesti miehen ja naisen välillä on luonut edellytykset muun muassa ihmiskunnan suvunjatkamiselle

mikä on demokraattisesti valitun kunnanvaltuuston rooli verrattuna saamelaiskäräjien rooliin noilla saamelaisalueilla

avioliiton erityisasemaa ei ole nähty suomessa perusoikeusongelmana eikä siis tasa arvo ongelmana sillä perustuslakivaliokunta on todennut että avioliiton asettaminen miehen ja naisen parisuhteena erityisasemaan lainsäädännössä on perusteltua

näillä perusteilla arvoisa puhemies sanon kyllä ehdottomalle tasa arvolle yhteiskunnassamme ja kyllä avioliitolle sellaisena kuin se historiallisesti ja kulttuurisesti on ymmärretty

tätä lakialoitetta en voi tukea koska sen tavoitteena on perinteisen kristillisiinkin arvoihin pohjautuvan avioliittokäsityksen muuttaminen

arvoisa puhemies

erinomaisia puheenvuoroja

tuossa edustaja kantolan hienoon puheenvuoroon on helppo yhtyä moniin kohtiin samoin edustaja korhosen näkemyksiin

itse käsittelen tätä vain yhden sivun osalta johon tulevaisuusvaliokunta on koonnut näkemyksiään viitaten sivistysvaliokunnan lausuntoon

hyvä kiteytys

me tarvitsemme suomessa rohkeita toimenpiteitä lapsen kasvuympäristön tukemiseksi

lapsi tarvitsee turvallisuutta ja eheyttä

tällä tavalla hänelle voi rakentua identiteetti jonka varassa hän voi sitten elämänsä seikkailla ja myöskin tuottaa yhteisölleen eli isänmaalleen sellaista tulevaisuutta jota tässä mietinnössä tavoitellaan

sen vuoksi valtion on kaikessa tuettava lähiyhteisön roolia tuettava sitä lähiyhteisöä ympäristöä eikä yritettävä keskittämisellä ikään kuin heikentää sen vaikutusta ja särkeä sitä yhteiskunnan rakennetta joka meillä on

se ei tarkoita sitä että jumittauduttaisiin pelkästään johonkin vanhaan vaan se tarkoittaa sitä että luotetaan sen lähiyhteisön voimavaroihin luoda uutta

uudet pärjäämistaidot liittyvät oppimiseen digitaaliseen lukutaitoon sekä työelämän taitoihin kuten esimerkiksi luovuuteen kriittiseen ajatteluun vuorovaikutukseen tieto ja viestintäteknologian taitoihin oma aloitteisuuteen itseohjautuvuuteen sosiaalisiin taitoihin ja johtamiseen

on aivan selvää että digitaalinen maailma on tullut ja siihen liittyvä lukutaito ja yleensä siihen liittyvät taidot ovat erittäin tärkeitä

paljon on puhuttu koulun yhteydessä pelien kautta oppimisesta että se on kiinnostavaa se on lapsia miellyttävä tapa oppia uusia asioita

sitä voidaan varmasti käyttää oppimisen välineenä näin uskon mutta mihinkään emme taida päästä siitä tosiasiasta että uuden oppiminen merkitsee melkein aina myös vaivannäköä

kalastuslaki ilmeisesti lausuntokierroksen jälkeen tulee keväällä meille käsittelyyn tänne ja totta kai paljon on herättänyt jo ennakkoon keskustelua se että ministeriö aikoo laittaa eläkeläiset uudelleen maksumiehiksi myöskin kalastuksen maksun osalta

työn tekeminen sitkeys ja sitä kautta päämäärään pyrkiminen oppimisessakin on yksi keskeinen ulottuvuus

nämä erityisperusteiset oikeudet ovat varsinkin kotitarvekalastuksen osalta erittäin olennaisia ja myöskin silloin kun lähdetään myymään sinne lupia muille kalastajille

juuri mikään muu sektori yhteiskunnassamme ei ole nyt joutunut niin rajujen leikkausten kohteeksi kuin juuri koulusektori sekä vapaan sivistyksen että myöskin koulutuksen osalta

siis paikallinen veronmaksukyky ratkaisee tulevaisuudessa millaisessa koulussa eri puolilla suomea lapset opintojaan suorittavat

siis yhteistyön oppiminen on varmasti entistä haastavampaa

sitten toimiminen isommassa ryhmässä tuottaakin jo melkoisia vaikeuksia joita sitten koulu ja opettajat pyrkivät johdonmukaisesti tietysti poistamaan ja rakentamaan tätä sosiaalista yhteistyötä verkostoa

etiikan voi määritellä monella tavalla mutta perinteinen tapa on se että eettinen määrittely on keskustelua siitä mikä on oikein mikä on väärin mikä on hyvää mikä on pahaa

arvoisa puhemies

harvaan asutulla alueella on erityisen vaativa tehtävä pitää huoli siitä ettei pääse syntymään turvallisuustyhjiötä

eettinen herkkyys on kykyä hahmottaa sitä mikä on elämässä oikein ihmissuhteissa suhteessa toisiin mikä on väärin mikä on hyvää mikä on pahaa

tässä viimeisen vuoden aikanahan on tuosta enontekiön kunnasta päässyt tulemaan ikään kuin symboli tällaisesta tilanteesta jossa on tehty rajavartioaseman lakkauttaminen ja sitten myöskin poliisin siirrot muualle näin on päässyt käymään

nykyinen tapa suomessa jossa oman uskonnon opetusta tehdään nostaa väistämättä tämän syvän eettisen keskustelun myöskin lasten maailmaan

tilannettahan on nyt pyritty siellä jonkin verran korjaamaan mutta on jatkuva vaara noilla isoilla pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen alueilla että hälytysajat pääsevät kasvamaan liian pitkiksi

uskontotieto jota jotkut ajavat nyt uskonnon opetuksen ytimeen on eri asia

se voi olla juuri tätä kykyä hahmottaa oman elämänsä suuntaa ihan hyvä näin tai tietoa maailman uskonnoista

mutta tämä oman uskonnon opetus antaa jotakin semmoista kestävää materiaalia minkä pohjalta ihminen voi oikeasti määritellä näitä vaikeita eettisiä tilanteita omassa elämässään

pienpuun energiatuki ja sen siirtäminen kemeraan on positiivinen asia metsänhoidon kannalta koko kansantalouden kannalta

täytyy vaan nyt toivoa että myöskin jatkossa tätä voidaan soveltaa niin että yrittäjät jotka rehellisesti toimivat tuolla pystyvät todellakin toimimaan kilpailukykyisesti ja harmaan talouden asioihin voidaan riittävästi puuttua

kolmanneksi kiinnitän huomiota lyhyesti tähän jatkuvaan muutokseen joka tuntuu olevan nykyisin erityisesti hallintoa koskettava päivän teema

kannatan edustaja pirttilahden tekemää hylkäysehdotusta

juuri kun on opittu edellisen

nuorten syrjäytymiskehityksestä josta tässä ovat muutamat jo puhuneet tämän nuorisotakuun osalta

tästä syystä kehotan kyllä ministeriä myös kiinnittämään huomiota niihin ihmisiin jotka tämän jatkuvan muutoksen keskellä tekevät työtä joka on vaativaa ja kuitenkin meidän kansalaisten kaikkien kansalaisten turvallisuuden kannalta keskeistä työtä

on helppo yhtyä näihin ajatuksiin mutta haluan kyllä tätä ajattelutapaa vielä laajentaa niin että meidän on meidän kunnissamme laadittava lasten hyvinvointiohjelma jossa otetaan kotien ja perheitten tukeminen ja lasten tukeminen jo aivan siellä neuvolatasosta lähtien

jotakin on meillä hukassa nimenomaan täällä kotien ja perheitten hyvinvointitasossa ja sieltä on lähdettävä jo seuraamaan tätä tilannetta koska peruskoulun jälkeinen aika jolloin liian monet nuoret ajautuvat koulutusjärjestelmien ja työelämän ulkopuolelle on useimmiten jo liian myöhäinen ajankohta puuttua näihin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on helppo yhtyä edellisen puhujan edustaja sasin näkemykseen siitä että kansanvalta ja demokratia ovat vahvin tae siitä että ihmisoikeudet toteutuvat

vaikka minulla on vain kuusi lasta niin muistan hyvin sen mitä merkitsee tämä lasten varustaminen näihin harrastuksiin soittotunneille ja niin edelleen

sen vuoksi täällä eduskunnassa keskustellaan puhutaan valiokunnissa ruoditaan lakeja läpi paneudutaan niihin ja lopulta pyritään hyväksymään oikeita lakeja

köyhässä perheessä tilanne saattaa olla niin tiukka että tämänkin leikkauksen seurauksena lapsi joutuu toteamaan sen että hän ei pääse sinne toisten joukkoon mihinkä toiset pääsevät kun siihen ei ole vanhemmilla varaa

tässä kontekstissa on hämmentävää ja yllättävää että nyt eduskunnan käsittelyssä olevaa saamelaiskäräjälakia perustellaan nimenomaan ihmisoikeusnäkemyksilläkin

se on selvää että taustalla on näkemys siitä että alkuperäiskansa tarvitsee erillisen lainsäädännön tuomaa suojaa

julkiseen keskusteluun on noussut sekä myös kansanedustajien tietoon saatettu että juuri tämän lain yhteydessä ilmenee vakavia ihmisoi keusongelmia

ongelma syntyy siitä että nykyiseen alkuperäiskansaryhmään on liitetty ihmisiä kohtalaisen sattumanvaraisin perustein

käsittelyssä oleva hallituksen esitys vahvistaa juuri sen ryhmän valtaoikeuksia joka on alun perin huterin perustein muodostettu

arvoisa puhemies

vanhan epäkelvon lain päälle ollaan nyt säätämässä uutta jolla vahvistettaisiin tietyllä tavalla siunattaisiin olemassa olevat vääryydet

tässä on viitattu jo petokorvauksiin joihinka varmasti joudutaan jälleen lisätalousarviossa palaamaan

tästä on kyse kun esimerkiksi kaikki lapin tässä eduskunnassa virkaa hoitavat kansanedustajat ovat vaatineet tätä lakia uuteen valmisteluun

täällä tavoitteissa sanotaan

olen vähän huolissani siitä että vieläkään näissä tavoitteissa kalatalouden osalta ei mainita lainkaan matkailua

meillä on erityisesti vaelluskaloihin liittyvä perinteinen voimavara tenojoki ja sen vesistö mutta nyt myöskin maatalousvaliokunnan tarmokkaalla työllä on saatu lohikantojen elpyminen tapahtumaan tornion muonionjoella jopa simojoella niin että sillä näyttää olevan merkittävä vaikutus alueen matkailuelinkeinojen kehittämiseen

olen itse tehnyt oikeusministeriöön toimenpidealoitteen että ministeriö toimittaisi ilo sopimuksen ratifiointiin olennaisesti liittyvän olosuhdeanalyysin jossa käytäisiin perusteita myöten läpi mistä on kysymys alkuperäiskansassa keitä siihen suomessa kuuluu millaista aluetta suomenmaasta tämän lainsäädännön tulisi koskea

minä toivon että ministeri nyt tuo omaan ministeriöönsä sen näkökulman että kalatalous on myöskin vapaa ajan kalastuksen osalta merkittävä osa matkailuelinkeinoa ja sen kehittämistä

kaikissa näissä kysymyksissä on vallalla epäselvyys mutta siitä huolimatta ministeriö ei ole tälläkään vaalikaudella käyttänyt päivääkään siihen että olisi ryhdytty tekemään tätä olosuhdeanalyysiä

ongelmathan näyttävät kiteytyvän nyt muun muassa tähän niin sanottuun ryhmähyväksyntään jos nykykäytäntö vahvistetaan

ja itse asiassa tässä uudessa lainsäädännössä vielä vahvistetaan sitä menettelyä että valittu ryhmä valitsee uudet jäsenet alkuperäiskansaryhmään elikkä kuten äsken sanoin huterin perustein valittu ryhmä tekee jatkossakin nämä valinnat joko valitsee hyväksyy tai torjuu

ja kun tässä on kysymys ihmisen identiteetistä siis keskeisestä ihmisoikeuksiin liittyvästä asiasta niin on ymmärrettävää että tämän lain käsittelyn aikana on syntynyt erittäin vilkas keskustelu näistä syvällisistä ihmisoikeuskysymyksistä

lapissa on vähemmistön vähemmistöjä jotka aidosti kokevat tulevansa torjutuiksi ja tulevatkin torjutuiksi ovat tulleet torjutuiksi taakse jääneinä vuosikymmeninä ja tulevat torjutuiksi vastedeskin jos tämä laki tällaisena läpäisee eduskunnan käsittelyn